olen federalisti ja ylpeä siitä

arvoisa puhemies

kun päätösvalta on eu parlamentilla isot jäsenvaltiot eivät voi yhtä helposti suhmuroida prumin sopimuksen kaltaisia virityksiä osaksi eun oikeusjärjestelmää

mutta eniten viranomaisvalvonnan lisäämistä ovat vastustaneet ja kotirauhaa puolustaneet nimenomaan monet sellaiset edustajat jotka yleensä ovat turvallisuuden nimissä vaatineet viranomaisille lisää valtaoikeuksia

esimerkiksi tietoyhteiskuntapolitiikan alueelta tulee jatkuvasti avoimia konsultaatiopyyntöjä joihin vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen työryhmä on komissiolle vastannut

euroopan yhteisön perustajien motiivina oli sitoa euroopan taloudet niin tiiviisti yhteen että sota euroopassa ei olisi enää koskaan mahdollinen

eu syntyi toisen maailmansodan traumoista

siksi eu on edelleen se voima joka on selkeimmin puolustanut ihmisoikeuksia kun niitä on poljettu muun muassa terrorisminvastaisen sodan nimissä

eun on yhteistyössä yhdysvaltojen uuden hallinnon kanssa muodostettava maailman moraalinen etuvartio joka ei aseta kauppasuhteita ihmisoikeuksien edelle

eräissä jäsenmaissa on voimakkaita ryhmiä jotka pyrkivät heikentämään naisten seksuaalivähemmistöjen etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien oikeuksia

tosin ennen maatalouspolitiikan harmonisointia ylituotanto oli kansallisten tukien vuoksi vielä hurjempaa ja esimerkiksi voita ajettiin proomukaupalla suoraan pohjanmereen

vain edelläkävijänä eurooppa voi säilyttää asemansa maailman suurimpana talousalueena jonka mielipiteillä on painoa myös muualla maailmassa myös ihmisoikeuksissa

se tulee olemaan todennäköisesti yksi kauaskantoisimmista joita tällä vaalikaudella säädetään monellakin tavalla ehkä tärkeimmin kuitenkin siltä osin että se murentaa sitä siilojakoa joka on pitänyt eri hallinnonalat ja eri ministeriöt erossa toisistaan myös aivan tietohallinnon tasolla

joka tapauksessa on erittäin miellyttävää nähdä että vanhasen hallitusohjelmaan smolnan neuvotteluissa saatu vaatimus julkishallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta on otettu hallituksessa tosissaan

hyvän esimerkin siitä millaista potentiaalia julkishallinnon tiedonhallintaa uudistamalla on mahdollista saavuttaa tarjoaa ison britannian g cloud hanke jossa hallituksen tietojärjestelmät siirretään pilveen pois viranomaisten omista tietojärjestelmistä

kun mentiin tarkastelemaan mistä tämä johtui selittävänä tekijänä oli se että kaikissa näissä laitoksissa oli uudistettu toimintatapoja ei vain tietokoneistettu vanhaa tapaa toimia vaan kyseenalaistettu kaikki vanhat tavat käsitellä tietoa hallita tiedon kulkua organisaatiossa

kun vielä mennään yhtiöittämiseen siellä myös yhtiöt huseeraavat omiaan eivätkä todellakaan kuten ministeri esittelypuheenvuorossaan totesi nämä järjestelmät ole keskustelleet keskenään jolloin olisi saatu etuja

yksi syy on se että meidän toimialajakomme kaiken kaikkiaan on syntynyt aikana jolloin tiedonhallinnan merkitys ei ollut läheskään niin suuri kuin se on nyt

nyt kun näitä tietojärjestelmiä ja tiedonhallinnan kehitystä on yritetty ympätä siihen päälle se ei ole oikein istunut sinne koska hyvin usein tiedonhallinta ylittää toimialojen rajat

useimmissa tilanteissa tämä oli oikein hyvä asia mutta juuri silloin alettiin investoida tietojärjestelmiin eikä ollutkaan sitä selkänojaa jonka varassa olisi pystytty sitten järjestelmätoimittajalle sanomaan että hei teidän on noudatettava tätä standardia jolloin nämä järjestelmätoimittajat pystyivät sitomaan joka viraston rautaisilla kihloilla itseensä tekemään niistä riippuvaisia omista järjestelmistään

johtavan tietoyhteiskunnan asemesta suomea onkin voinut kutsua johtavaksi tietoyhteiskuntastrategiayhteiskunnaksi jossa varmaan hyllymetreittäin pystyy eri viranomaisten hallituksen kuntien tietoyhteiskuntastrategioita lukemaan

vai koska te arvoisat kansanedustajat viimeksi lähetitte henkilökohtaisen kirjeen jollekulle tai jonkin muun postikortin kuin ne pakolliset parituhatta joulukorttia

nyt on havahduttu siihen että oikeastaan suomessa on vain valtiovarainministeriö jolla on jotain valtaa muihin ministeriöihin budjettivallan kautta ja sen takia on ollut luontevaa sijoittaa se sinne

laskut sen sijaan ovat sinnitelleet viimeisenä elinvoimaisena kirjepostin lajina sillä suomi on jäänyt myös sähköisessä laskutuksessa muusta euroopasta jälkeen

en ole aivan varma onko valtiovarainministeriö kuitenkaan oikea paikka en vaan keksi parempaa koska valtiovarainministeriöllä on tietty kamreerimainen tapa ajatella

ennemmin jos pääsisin aivan tyhjältä pöydältä rakentamaan tätä loisin matriisiorganisaation jossa meillä olisi yksi ministeriö joka oikeastaan hallinnoisi läpi muiden ministeriöiden tietohallintoa ja raportoisi suoraan pääministerille

hinnan ovat viime kädessä maksaneet kuluttajat korkeampina tuotteiden hintoina ja veronmaksajat kuntien ja valtion paperilaskuihin tuhlaamina verorahoina

olisi valtaa sanoa muihin ministeriöihin miten toimitaan

toisen avaimen parempaan tiedonhallintoon tarjoaa julkisten tietokantojen avaaminen julkiseen käyttöön jota usein perustellaan lähinnä siitä syntyvällä liiketoiminnalla sen tuottamilla verotuloilla läpinäkyvämmällä hallinnolla ja kansalaislähtöisellä siilorajat ylittävällä palveluiden kehittämisellä

fi joka kerää työvoimahallinnon nettisivuilta aineistoa ottaa kaupungin nettisivuilta kartat yhdistää ne ja ihmiset näkevät kartalta suoraan missä tarjotut työpaikat sijaitsevat

kun siihen yhdistetään vielä helsingin seudun liikenteen reittioppaan tiedot nähdään saman tien kuinka pitkä työmatka on mikä helpottaa työnhakijan päätöksentekoa todella paljon

paperi on edelleen lehdelle erinomainen käyttöliittymä mutta jokainen hyvin toteutettua ipad lehteä lukenut tietää että myös paperilehtien lähtölaskenta on alkanut

mutta tällaista palvelua ei kukaan viranomainen pysty tekemään yksin koska siihen tarvitaan kolmen eri viranomaisen tuottamaa tietoa josta kaikki ei valitettavasti vielä ole avointa vaan esimerkiksi työvoimahallinnon tiedot joudutaan repimään sieltä nettisivuilta suoraan

suurimmat lehdet tuottavat paperiversioita sähköisten lehtien oheistuotteena vielä ensi vaalikauden yli mutta eivät välttämättä enää seuraavaa vaalikautta

mutta kaiken tämän lisäksi julkisen tiedon avaaminen helpottaa myös viranomaisten keskinäistä yhteistyötä koska kaikki julkinen viranomaistieto on sen jälkeen saatavilla avoimessa standardoidussa muodossa

olenkin pannut tyydytyksellä merkille kiviniemen hallituksen ohjelmassa olevan tavoitteen että tällä vaalikaudella luodaan edellytykset julkisten tietovarantojen avaamiseen yleiseen käyttöön ensi vaalikaudella

itella on jo menettänyt suuren osan näistä markkinoista kilpailijoilleen eikä ihme sillä pakettien kuljetus on kasvavaa liiketoimintaa johon kannattaa investoida päinvastoin kuin kirjeiden ja lehtien kuljettamiseen

arvoisa puhemies

tiedän että vaalit alkavat kaatua päälle ja valiokuntien aikataulut ovat yhä pahemmin tukossa mutta toivon ja luotan että tämä esitys saa valiokunnassa ansaitsemansa ajan ja huolellisen käsittelyn

meidän on pystyttävä turvaamaan paperipostin ja pakettien keräys ja jakelu kaikkialla suomessa ei vain taajamissa joissa se on taloudellisesti kannattavaa

kyse on yleispalvelusta jonka on oltava kaikkien suomalaisten käytettävissä yhdenvertaisesti semminkin kun ne sähköiset palvelut eivät nopean laajakaistan puuttuessa ole vielä kaikkien kansalaisten käytettävissä kaikkialla suomessa

kyse on yleispalvelusta jonka on oltava käytettävissä niin kauan kuin kansalaisista merkittävä osa vielä haluaa laskunsa ja lehtensä paperilla viitenä päivänä viikossa

kaiken muun lisäksi postipalveluiden murrokseen sopeutumista vaikeuttaa eun postidirektiivi joka velvoittaa jäsenvaltiot avaamaan postipalvelut kilpailulle siis juuri nyt kun tilanne on muutenkin haastava

direktiivi on laadittu tiheään asutun keski ja etelä euroopan näkökulmasta mutta suomessa postipalveluiden kaupallinen tuottaminen on taloudellisesti kannattavaa vain murto osassa maata ja se murto osa pienenee joka vuosi kun postilähetysten määrä vähenee ja väki muuttaa taajamiin

liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kehottaa ministeriötä ottamaan direktiivistä kaikki löysät pois postiyrittäjien toimilupaehtoja asettaessaan muuten postin päivittäinen keruu ja jakelu vaarantuvat suuressa osassa maata pian lain tultua voimaan eikä vasta muutaman vuoden kuluttua

arvoisa puhemies

olisikohan mahdollista hankkia ministeriöihin lakien valmistelijoille tekniikan sanakirja ja mieluiten sama sanakirja kaikkiin ministeriöihin sillä vaikka on sinänsä hyvä että muun muassa tässä lakiesityksessä määritellään käytetyt termit niin miksi avainkäsitteen eli paikkatiedon määritelmä on täysin erilainen kuin sähköisen viestinnän tietosuojalaissa

sähköisen viestinnän tietosuojalaissa sanalla paikkatieto tarkoitetaan sijainti tai paikantamistietoa siis aivan eri asiaa aivan kuin tieliikennelaissa käytettäisiin sanaa liikennemerkki kun puhutaan ajoneuvosta

arvoisa puhemies

tämä on iso osaselitys sille kansainvälisesti kehutulle suomalaisen koulutuksen tasolle ja maineelle se että kaikki halukkaat ovat voineet opiskella

joka tapauksessa tämä lakiesitys on enemmän kuin tervetullut sillä pelisääntöjen puute on haitannut kansallisten paikkatietovarantojen hyödyntämistä ja vaikeuttanut viranomaisten yhteistyötä sekä kaupallisten paikkatietopalveluiden kehittämistä

tästä huolimatta voimassa oleva kansallinen paikkatietostrategia ei ole noteerannut paikkatietoinfrastruktuurin edellyttämiä lainsäädäntötarpeita vaan tarvittiin inspire direktiivi meitä muistuttamaan

pienellä kansakunnalla ei kuitenkaan ole varaa tuhlata yhtäkään lukuhaluista lahjakasta nuorta ei suomalaista eikä edes ulkomaalaista vain siksi että hänellä ei ole varaa opiskella

arvoisa puhemies

internetin myötä kansalaisista on tullut joukkoviestijöitä joiden jokapäiväistä viestintää koskevat samat oikeudet samat rajoitukset kuin aiemmin joukkotiedotusvälineitä

tämän esityksen ongelmana on se että se jättää ainakin ensi lukemalla tulkinnanvaraa siihen mitä maksuja viranomaiset voivat hallinnoimiensa paikkatietojen käytöstä periä

ei ihme että sähköisen viestinnän tietosuoja on osoittautumassa yhdeksi tämän vaalikauden vaikeista asioista on sitten kyse työpaikalta lähetettyjen sähköpostien luottamuksellisen viestin suojasta tai kansalaisten warettamien sisältöjen tekijänoikeuksista

olisinkin mielelläni nähnyt että esityksessä olisi otettu mallia sellaisesta sosialistisesta valtiosta kuin yhdysvallat jossa kaikki verovaroin tuotettu paikkatieto on ilmaiseksi kaikkien käytettävissä

tekijänoikeuden suojaamien sisältöjen laittoman nettijakelun taloudellisesta merkityksestä esitetään kuitenkin varsin ristiriitaisia arvioita siitä riippuen mitä intressiryhmää arvioija edustaa

esimerkiksi tämän lakiesityksen perusteluissa on kuitenkin painotettu vahvasti tekijänoikeuksien haltijoiden näkemystä nettilataamisen syistä laajuudesta ja vaikutuksista

tunnen ohjelmistoyrittäjiä jotka ovat joutuneet keskeyttämään suunnittelemansa paikkatietopalvelun kehittämisen koska paikkatiedon käytöstä peritty hinta olisi ollut kohtuuttoman suuri

keskustelun ajankohtaisuutta kuvaa hyvin se että eun komissio on juuri tällä viikolla ilmoittanut uudistavansa koko eurooppalaisen tekijänoikeusjärjestelmän nostavansa tekijänoikeuksien rinnalle myös kansalaisten oikeudet kuten yksityisyyden tietosuojan ja netin neutraaliuden vaatimukset

käytännössä viranomaisten keräämien paikkatietojen aiempaa tehokkaampi ja luovempi käyttö vaatii sitä että paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset velvoitetaan rakentamaan tietokantoihinsa avoin kaikkien käytettävissä oleva ohjelmointirajapinta niin sanottu api joka sallii kenen tahansa rakentaa kyseistä paikkatietokantaa hyödyntäviä palveluja

suomen yliopistoihin tulisikin kaikin keinoin houkutella opiskelijoita ulkomailta ei torjua heitä tarjota stipendejä lukukausimaksujen asemesta sillä osa heistä jää suomeen lahjakkaimmat suomalaisiin yliopistoihin tutkijoiksi ja opettajiksi

yksityisyyden ja viestintäsalaisuuden suojasta huolestuneita kansalaisoikeusaktiiveja ärsyttää esityksessä erityisesti ilmoitusten lähettäminen mahdollisille tekijänoikeuksien loukkaajille siis mahdollisille loukkaajille

käytännössä tilanne on ollut usein se että monessa tapauksessa viranomaiselle on tullut halvemmaksi kerätä samat tiedot uudelleen kuin käyttää toisen viranomaisen jo valmiiksi keräämiä tietoja

tärkeimpänä näistä mainittakoon se ettei tekijänoikeuksien valvontaorganisaatiolle välitetä tietoa liittymän haltijan henkilöllisyydestä

kun suomessa kerran on hyväksytty ajatus että opetus voi olla maksullista se leviää kyllä myös muualle suomalaiseen koulutusjärjestelmään

myös liittymän haltijalle lähetetyn viestin määrämuotoisuus on perusteltu rajoitus sillä monessa maassa vastaaviin viesteihin on sisällytetty uhkauksia joille ei ole ollut juridisia perusteita

nyt on jo julkisuudessa esitetty puheenvuoroja että kaiken yliopisto opetuksen tulisi olla suomessa maksullista ja täälläkin on jo tänä iltana puhuttu maksullisista toisen asteen tutkinnoista